kuntajaon kehittämisen lähtökohdaksi myös silloin säädettiin vaatimus kunnan muodostumisesta työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta

ahtelan työelämätyöryhmän esityksiä toteutetaan käynnistetyn valmistelun pohjalta ja hallitus valmistelee sovitulla tavalla yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa eläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja

mutta se on selvää että tämä haaste on meillä olemassa ja sen vuoksi kaikki ne toimenpiteet joita tehdään myöskin työllistämisen parantamiseksi toimivat tähän samaan suuntaan

näillä alueilla tavoitetasoa tulee nostaa ja kansalaisten on voitava luottaa siihen että palvelut turvataan myös jatkossa siten että kuntalaiset käytännössäkin tietävät miten ja missä palveluita saa

vastoin eurooppa neuvoston puheenjohtajan ja euromaiden enemmistön alkuperäistä kantaa suomi sai tuon takuukirjauksen hallituksen ja eduskunnan linjauksen mukaisesti kaadettua

arvoisa puhemies

tähän hain normaalin käytännön mukaan kokousmandaatin suurelta valiokunnalta torstaina juuri ennen kokousta ja lisäksi valiokuntaa informoitiin puheenjohtajan välityksellä vielä brysselistä perjantai iltana

hallituksen tavoitteena on ehkäistä nuorten varhaista syrjäytymistä työmarkkinoilta ja varmistaa koulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle

mutta järjestäytyneen rikollisuuden kytkennät ovat kovat myös järjestäytyneen rikollisuuden kytkennät ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana

sellaisia ovat julkisen talouden yleinen menokuri kokonaisveroasteen maltillinen nosto sekä rakenteelliset uudistukset muun muassa palvelutuotannon tehostamiseksi ja työurien pidentämiseksi

eräiden euromaiden rajusti nousseet valtionlainojen korot tarjoavat tästä karvasta esimakua ja ellei tilanteeseen tartuta nurkan takana odottaa vaikeasti hallittava rahoitusmarkkinahäiriö jolla olisi arvaamattomat seuraukset myös suomeen ja suomalaisiin

mutta voimassa olevaan kuntajakolakiin on myös puitelain säätämisen jälkeen tehty eräitä kuntajaon muutosprosessia helpottavia lakia selkeyttäviä osittaisuudistuksia

olen sitä mieltä että suomen suhteet usahan olivat erinomaisella tasolla myös aikaisemmalla vaalikaudella ja kun itse toimin ulkoministeriössä ulkomaankauppaministerinä en todellakaan huomannut että siinä mitään ongelmaa olisi ollut

hallitus taistelee harmaata taloutta vastaan aiempaa toimivaltaisemmalla ja paremmin resursoidulla virkakoneistolla

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan uudistus ei ole vielä edennyt vahvasti palveluiden sisällölliseen tai palveluiden tuotantotapojen ja organisoinnin kehittämiseen vaikka sekin on uudistuksen myötä käynnistynyt

lisäksi euromaiden huippukokouksessa käsiteltiin vakausmekanismien instrumentteja käytön ehtoja kreikan ja irlannin lainojen korkoja sekä portugalin uudistuksia

viimeksi mainitut ovat vaikuttavuudeltaan keinovalikoiman tärkeimpiä

viime viikolla lähetimme suureen valiokuntaan e kirjelmän jossa käsitellään näitä euroopan unionin tasolla valmisteltavia veroja joista toinen on transaktio vero ja kutsutaan toista nyt vaikka pankkiveroksi ja siinä käy selvästi ilmi myös suomen kanta että suhtaudumme näihin veroihin lähtökohtaisesti myönteisesti

huomioiden uudistuksen käynnistämisen jälkeen tapahtuneet taloudellisen toimintaympäristön muutokset on erittäin tärkeää että uudistusta jatketaan määrätietoisesti

sen takia meidän pitää huolehtia yhteisen alueemme kilpailukyvystä

mitä tulee tähän ulko ja turvallisuuspolitiikan linjaan niin siitä on sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä paitsi eduskunnan kanssa myös tasavallan presidentin kanssa eikä tässä ole ollut mitään ristiriitoja

valtion ohella julkisen talouden tervehdyttämisessä nousee valokeilaan kuntien talous

hallituksen tavoitteena on luoda puitteet ennusteita nopeammalle talouskasvulle ja korkeammalle työllisyysasteelle koko maassa

myöskin tätä avointa keskustelua eduskunnan kanssa on käyty enkä siinäkään keskustelussa ole nähnyt mitään erityisiä ristiriitoja

maailmantalouden elpyminen voidaan suomessa hyödyntää tehokkaimmin hallituksen elinkeinoelämän ja palkansaajien laaja alaisella yhteistyöllä jonka yhdeksi tavoitteeksi on asetettava kansainvälisen kilpailukykymme turvaaminen

periaatepäätöksen näkökulmana on ennen kaikkea se miten kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan suomessa julkisen vallan toimin vahvistaa

yhden euromaan päästäminen maksukyvyttömyyden tilaan johtaisi pahimmassa tapauksessa ketjureaktioon jonka seurauksena talouden kasvu kääntyisi uudestaan laskuun ja euroopassa ajauduttaisiin taas taantumaan

uudistuksella aikaansaadut rakennemuutokset ovat välttämätön mutta eivät yksin riittävä edellytys sille että palvelujärjestelmä kestää ikääntyvän väestön asettamat haasteet

valtiovarainministerin vastauksesta kävi selvästi ilmi että kataisen ja urpilaisen hallituksen aikana suomen takausvastuut ovat yli kaksinkertaistuneet suomen riskit ovat selvästi kasvaneet ja suomen linja on löystynyt verrattuna aikaisempaan hallitukseen